viimeisenä varmasti kuluttajat siihen siirtyvät mutta tällä hetkelläkin jo kovasti erilaiset isot toimijat tekevät töitä jotta sähköinen asiointi lisääntyisi

eli siinä suhteessa tätä kustannusvastaavuutta on aika vaikea laskea ja ennakoida eteenpäin etukäteen koska meillä ei ole vertailuaineistoa emmekä voi tietää kuinka nopeaa tämä muutos on

tässäkin haluan korostaa sitä että kysymys on tämän sähköisen asioinnin lisääntymisestä mikä nämä volyymit tulee viemään ja joka tulee vaikeuttamaan postin palvelua

mutta edelleenkin haluan korostaa että huolimatta siitä laki on aivan yksiselkoinen ja yksiselitteinen siltä osin että viitenä päivänä postia jaetaan jatkossakin

meillä on tiettyjä laskelmia joita olemme itellalta saaneet mutta valitettavasti ei ole ollut mahdollista esittää tarkkoja laskelmia siitä mitä ne nettokustannukset ovat

mutta laki lähtee siitä että silloin kun yleispalvelun tarjoaja eli todennäköisesti itella esittää laskelman siitä että yleispalvelun suorittaminen on heille kohtuutonta laukeaa ikään kuin tämä nettokustannuslaskenta ja laki lähtee siitä että jos alalla on muita toimijoita heidän tulee osallistua näitten kustannusten maksamiseen

mutta arvoisat kollegat tilanne voi myös olla sellainen että silloin kun tämä yleispalvelukorvausvelvoite lankeaa alalla ei ole yhtään ainutta kilpailijaa johtuen siitä että se suurin kilpailija on se suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitys ja sähköinen asiointi

vielä ei ole tarkasti ratkaistu sitä mikä se malli on ja tämä nykyinen verolaki joudutaan kumoamaan juuri sen vuoksi että siinä automaattisesti etukäteen jo alalle tulijoilta peritään maksu

direktiivi on yksiselitteinen siltä osin että vasta sen jälkeen kun on osoitettavissa näitä yleispalvelukustannuksia eli näitä nettokustannuksia korvattavaksi voidaan määritellä sitten paljonko tätä resurssia pitää varata

sen aika näyttää mutta yleispalvelun tarjoaja on oikeutettu tämän maksun tai korvauksen saamaan silloin kun se on ajankohtainen

ministeriössä olemme kuitenkin töitä tehneet teleoperaattorin kanssa siltä osin että yhteisesti olemme löytäneet ne laatuvaatimukset ja määritykset joihin teliasonera on sitoutunut että jos kupariverkkoa purkaa nimi missä

ota ieee on huolehdittava siitä että mobiili puhelinpalvelu on laadultaan yhtä hyvää kuin lankaa pitkin annettava palvelu

itellan toiminta haja asutusalueilla on kannattavaa suhteutettuna liiketoimintaan mutta todellakin jos sähköinen asiointi nopeasti etenee niin kuin naapurimaissamme pohjoismaissa on tapahtunut voi olla että viiden vuoden kuluessa viiden vuoden sisään ehkä on se tilanne jolloin jolla on tuota yleispalveluvelvoitteen velvotteen yleispalveluvelvoitteesta joudutaan korvaamaan

mutta olen aivan varma että sähköinen asiointi lisääntyy huomattavasti kun lainsäädännöllä sitä pyritään edistämään ja tuottavuuden näkökulmasta niin julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin näkökulmasta tämä sähköisen asioinnin eteenpäin vieminen on erittäin merkittävää

tässä ministeripuhevuoron aikana tuli lukuisia vastauspuheenvuoropyyntöjä joten pyydän teitä painamaan vei painiketta että saadaan ne kaikki ylös ja jatketaan sitten vasta hiukan vaikuttamaan

jos aloittaisin tästä sähköisestä asioinnista

ja kun näin on niin on aika todennäköistä että jollain aikavälillä nämä samaiset asiakkaat ottavat myös laskuja vastaan sähköisesti koska he jo käyttävät sitä nettipankkia

tässä on haluttu vain korostaa sitä että itse asiassa suurempi uhka perinteiselle postinjakelulle on tämä sähköisen toimintaympäristön muutos kuin se että tulee kermankuorijoita niitä fyysisiä kirjeitä jakelemaan

ja tässä yhteydessä suomen hallitus otti tämän kannan että suomi on ollut tätä direktiiviä hyväksymässä mutta täällä on monia asioita jotka me olemme kokeneet tärkeiksi ja uskomme siihen että pystymme tämän postipalveludirektiivin kanssa elämään

se on suomen näkökulmasta mielestäni ollut ongelma että todellakaan tässä direktiivissä ei ole millään tavalla arvioitu tätä varsinaista toimintaympäristön muutosta joka johtuu tästä sähköisestä asioinnista ja seuraavana komissio varmastikin tätä näkökulmaa alkaa pohtia ja direktiiviä siltä osin tullaan uudistamaan tulevina vuosina

meillä ei siitä ole tietoa mutta kuten olen jo täällä aikaisemmin todennut meidän laissa lähdetään siitä että osoitteellisen kirjepostin jakelu on edelleenkin toimiluvanvaraista toimintaa ja toimilupaan voidaan asettaa laatuvaatimuksia eli laki mahdollistaa laatuvaatimukset

ja on aivan ilman muuta selvää että jos kilpailua rajoittavia laatuvaatimuksia muissa maissa asetetaan niin miksi niitä ei asetettaisi suomessa

tämä on se periaate tässä laissa

siitä varmastikin lain säätäjät ja toimiluvan myöntäjät pitävät kiinni että laatuvaatimuksia sinne kirjoitetaan kun se on mahdollista

norja ei ole euroopan unionin jäsenmaa joten heitä eivät siltä osin direktiivin vaatimukset koske

pulliainen hallituksen esityksessä on pyritty arvioimaan niitä mahdollisia kustannussäästöjä joita on saatavissa sillä että luodaan mahdollisuus uudistaa postinjakelun rakenteita

itella on todennut että tällä hetkellä tämmöiseen rakenteelliseen uudistukseen ei ole tarvetta mutta on arvioitu että jollain aikavälillä jos volyymit kovasti alenevat on syytä arvioida sitä kannattaako kahta jakelukierrosta päivässä tehdä

tässä laissa on pyritty löytämään sellaisia elementtejä jotka mahdollistavat tulevaisuudessa silloin kun on tarpeen uudistaa toimintoja

ja tällä halutaan turvata juuri itellalle se että se kustannustehokkaasti kykenee yleispalveluvelvoitetta suorittamaan

jos tämän tyyppisiä uudistuksia tämä laki ei pitäisi sisällään niin aivan varmasti tämä yleispalvelukorvausvelvoite jos postinjakelun volyymit huomattavasti vähenevät laukeaa huomattavasti aikaisemmin

tämä lakiehdotus lähtee myös siitä että selvästi todetaan että jos kermankuorinta tulee jos alalle tulee muita toimijoita niin nämä nettokustannukset maksatetaan muilla alalle tulijoilla

rantakangas palvelu tulee haja asutusalueilla olemaan ihan samanlaatuista kuin se on kaupungeissakin

en ymmärrä sitä mistä kohdasta lakia löytyvät ne perustelut tai ne pykälät että jossakin vaiheessa haja asutusalueilla ikään kuin voitaisiin tarjota huonompaa palvelua kuin kaupungeissa

toivonkin että kun valiokunta lakiin perehtyy se myös sen sieltä löytää ja huomaa että se on se punainen lanka tässä lain kirjoituksessa ollut koko ajan että sillä turvataan kaikkien kansalaisten peruspostipalvelut

ne peruspostipalvelut ovat niitä postimerkillisiä kirjeitä ja postipaketteja niitä tuotteita joita sieltä postitoimipisteestä hankitaan kun se paketti sinne viedään lähetettäväksi tai kirje viedään postitettavaksi

ne ovat yleispalvelua niiden pitää olla kohtuuhintaisia ja erityisesti tälle kahden yön yli kirjeelle on määritelty tämä laatuvaatimus jakeluaikaan

mutta kun tätä lakia on uudistettu niin se tietysti pitää sanoa että tässä on pyritty pohtimaan perinteisen postinjakelun tulevaisuutta olipa se sitten siitä näkökulmasta että tulee kilpailua tai olipa se siitä näkökulmasta että sähköinen asiointi lisääntyy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tältä osin eilen illalla hallitus teki viestintäpoliittista historiaa linjatessaan että laajakaista on lähitulevaisuudessa jokaisen suomalaisen perusoikeus

tämä on periaatteellinen päätös ja tärkeä päätös siinä mielessä että tällä tullaan vauhdittamaan suomalaista tietoyhteiskuntakehitystä

tällä tullaan toivottavasti kääntämään nousujohteiseksi tämä politiikka jossa viimeisimmissä mittauksissa valitettavasti on ollut sitten sitten tuottaa sijamme on ollut laskussa

meidän huonot sijoituksemme ovat johtuneet juuri alemmista laajakaistojen nopeuksista ei niinkään saatavuudesta mutta ennen kaikkea myös miten sähköisten sisältöjen ja sähköisesti sisään sähköisistä sisällöistä niiden saatavuudesta ja niiden käyttöönotosta

uskoisin että tämä laajakaistaperiaate tulee myös lisäämään sähköisiä palveluja ja entistä enemmän julkinen sektori voi varmistua siitä että kun esimerkiksi etäterveydenhuoltoa kehitetään etätulkkausta kehitetään infrastruktuuri mahdollistaa myös näitten palvelujen käyttöönoton

tänä päivänä kansalaiset tarvitsevat yhä tehokkaampaa tiedonsiirtoa

tiedonsiirto ei ole enää pelkkää viihdettä ja huvia elämystä vaan se on arjen tietoyhteiskunnassa sitä jokapäiväistä leipää

monille yrittäjille on eli edellytys että eli korkeina elinkeinotoimen edellytys että nämä yhteydet ovat saatavissa ja ennen kaikkea että ne ovat luotettavia ja riittävän nopeita niin lähettämiseen kuin tiedon vastaanottamiseen

toivottavasti se ensi vuoden aikanakin näkyy jo monella eri sektorilla

varsinaisesti tässä budjetissa hallitus esittää että kotitalousvähennystä laajennettaisiin kodin tieto ja viestintätekniikkapalveluihin

infrastruktuuri on tietysti se yksi tärkeä perusedellytys sähköiset sisällöt on se toinen mutta kolmanneksi ovat kansalaisvalmiudet eli meillä täytyy olla tietoa ja taitoa käyttää näitä tietoteknisiä välineitä viestintäteknologiaa hyväksi käyttäviä välineitä siellä kotona

digisiirtymä oli yksi mainio esimerkki ja kokemusperäinen prosessi siitä että on mahdollista saada myös vapaaehtoisjärjestöjä mukaan siihen työhön jolla annetaan neuvontapalveluja niille tahoille joilla ei ole omaa tietotaitoa osaamista näitten välineiden käyttöön

mutta tällä kotita lousvähennyksen laajentamisella varmasti aikaansaadaan myös uudenlaista yrittäjyyttä atk palveluiden tarjonnassa

ehkäpä suomalaiset kotitaloudet myös tulevat jatkossa enemmän käyttämään maksullisia palveluita silloin kun on ongelma siellä kotona silloin kun se tietokone ei toimi tai sitä tietokonetta ei osata asentaa

arvoisa puhemies

kotitalousvähennyksen rinnalla tietysti kehitetään erilaisia neuvontapalveluja ja olen ollut tutustumassa muun muassa erilaisiin asukastupiin joissa tarjotaan atk talkkaripalvelua elikkä autetaan niitä kansalaisia tietotekniikkakysymyksissä joilla ei mahdollisesti ole mahdollisuutta hankkia palveluja markkinoilta

hoskosen kysymykseen

maakunnat uudistavat nyt maakuntastrategiaansa laajakaistastrategiaansa ja siellä kartoitetaan ne alueet missä markkinavetoisesti ei näitä laajakaistoja synny ja siltä pohjalta tehdään esitykset valtioneuvostolle joka viime kädessä tulee hyväksymään ne ja sitä kautta määrittelemään sen rahoitustarpeen

arvoisa puhemies

nyt eduskunnan käsittelyyn tulevassa viestintämarkkinalain muutosta koskevassa hallituksen esityksessä on kysymys matkapuhelinliittymien kytkykaupan jatkamisesta

kytkykaupalla tarkoitetaan sitä että matkapuhelinliittymää myytäessä samalla voidaan tarjota myös päätelaite määräaikaista liittymäsopimusta vastaan

kytkykauppa on elinkeinotoiminnassa yleisesti sallittua tuotteiden ja palvelujen osalta niin että yhdessä tarjotuilla hyödykkeillä ei tarvitse olla asiallista yhteyttä keskenään

aiemmin liittymän ja matkapuhelimen kytkykauppa oli ehdottomasti kielletty

lähes koko euroopassa on voimassa kytkykaupan salliva sääntely vain belgiassa se on kielletty

kytkykaupan sallimisen tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan kehitystä paremmin tukevien matkaviestinverkkojen kännyköiden ja palveluiden käyttöönottoa

noin viidesosa suomalaisista on hankkinut uudenlaisista viestintäpalveluista kootun paketin ja tarve palveluiden kokoamiselle helppokäyttöiseen muotoon on edelleenkin suuri

puhelinten kytkykauppa sekä sen ohella velvoite tarjota kuluttajalle kytkykaupassa tarjotut liittymäpalvelut myös erikseen pitävät yllä sellaista kilpailutilannetta joka edistää uusia innovaatioita ja palveluita

lakiesityksessä ovat kuluttajansuojakysymykset saaneet erityistä huomiota

esitetyt uudet viestintämarkkinalain säännökset ovat määräaikaista lakia tarkempia erityisesti liittymäsopimusten osalta

kytkykaupassa sopimuksen kesto voi olla enimmillään kaksi vuotta kuten sanottu voimassa olevan määräaikaisen säännöksen nojallakin kuluttajasuojaa suojan six säädetään teleyritysten velvollisuuksista tarjota myös lyhyempiä sopimuksia jo sopimuksen kesto on enemmän kuin vuosi on teleyritysten tarjottava myös vuoden sopimusta teleyrityksen on myös selkeästi ja kirjallisesti ilmoitettava sopimuskauden päättymisestä asiakkaalle teleyritys velvoitetaan tarjoamaan sama viestintäpalvelu myös ilman päätelaitetta näin turvataan liittymäpalvelujen saatavuus myös ilman kytkykauppaa ja kuluttajilla on mahdollisuus aidosti valita haluaako hän ostaa liittymän ohella myös päätelaitteen vai ainoastaan liittymän liittymän välityksellä tarjottavien palveluiden tulee siten olla sisällöltään samanlaiset siitä riippumatta hankkiiko käyttäjä päätelaitteen vai ei

arvoisa puhemies

kuluttajalla on edelleenkin oikeus irtisanoa liittymäsopimus niin sanottuun sosiaaliseen suoritusesteeseen vedoten

hänellä voi häneltä voidaan tällöin periä nosta sellaiset maksut jotka ovat syntyneet liittymän käytöstä

kuluttaja on oikeus irtisanoa sopimus myös muilla perusteilla

täällä kuluttaja maksaa yhdellä kertaa määräaikaisen liittymäsopimuksen mukaiset maksut teleyritys voi määritellä sopimuksessaan ne maksut jotka irtisanomistapauksessa kohdistuvat päätelaitteeseen ja liittymän käyttöön sekä ne kulut joita teleyritykselle muutoin aiheutuu irtisanomisesta määräaikaisen liittymäsopimuksen ehtoja ei saa mutta kesken sopimuskauden kuluttajan vahingoksi

kun liittymäsopimus irtisanotaanttaisi muutoin päättyy on teleyrityksen purettava maksutta puhelimen niin kutsuttu sim lukko kahden viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä tai purkamisesta sim lukolla teleyritys voi estää toisen operaattorin liittymän käytön kytkykaupalla hankitussa puhelimessa markkinoinnissa on määräysten sääntelyä vastaavasti ilmoitettava kuluttaja saa suojalaissa tarkoitettujen tietojen ohella myös kytkykaupasta kuluttajalle aiheutuvien lisäkustannusten kokonaismäärä lisäkustannuksia ovat ylimääräiset määräaikaiseen sopimukseen liittyvät kustannukset kuten korkeampi kuukausimaksu uutta esityksessä on myös se että täh teleyritys velvoitetaan tarjoamaan kuluttajalle maksutonta saldoilmoituspalvelua liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseksi sekä kytky että muissa liittymissä lakiesityksessä matkapuhelimeneliittymän yhteiskauppa sallitaan kolmannen sukupolven kolmegi kännyköiden lisäksi tietyssä erityisryhmien kesän puhelimissa joita ovat turvapuhelimet e

yhden ensin sen edustaja kyllösen vaatimuksen siitä että ilman huolellisia muutoksia ja tietojen väärinkäytön aukotonta ehkäisemistä ja mummonsa rekisterin tietopalvelun käyttäjien tunnistettavuuden varmistamista lakimuutoksia ei missään tapauksessa pidä

mutta oleellinen kysymys huutaa edelleenkin vastausta mihin tätä kaikkea oikein tarvitaan ja oli tässä edustaja kadunvarren puheenvuorosta kuulevinani vastauksia usan vastauksia tyydyttää kysymykselle onko tässä sittenkin kaiken takana tarve edistää yksityisen terveydenhuoltobisneksen henkilöstöä ei kiinnosta

yritystä

mies jää ja hyvät jäljellä olevat kuin minä jään beck on jotenkin ä puheenvuoron e

oman puheenvuoroni arvosteluksi sikäli että itä että en suinkaan vastusta sitä että aivan varmaan valiokunta vaiheessa se tulee erittäin vahvasti kop huomioimaan kaikki asiat jotka puuttuu yksilön omaan tietosuojaan siitä ei ole varmaan kenelläkään epäilystä pääse täällä salissa olevilla ihmisillä mutta halusin tuoda sen toisen aspektin tähän keskusteluun ja minkä vuoksi nimenomaan tietojen saanti työntekijästä tässä lisääntyvässä terapeuttiviidakossa on äärimmäisen tärkeä ja siihen että se tukee yksityistä yrittäjyyttä ei olekaan paha asia eikä lisäksi niin ikään myöskin julkisella sektorilla jotta vältetään epäpätevien ihmisten hakeutuminen esimerkiksi kotipalveluun viilettää suojaa asiakasta aivan selvästi tää

miedosta

ja minulle oli todella mikä vastaa sitä että edda yksilön tietosuoja on tässä avainasemassa tätä lakia valiokunnassa käsitellään ja tulemme varmaan kaikki tämä huolen siitä että se huomioidaan muttei saa myöskään vähätellä sitä toista syytä minkä vuoksi tätä

olisi aika erikoista jos löytyy parinsadan asukkaan alue keskeisessä suomessa jossa ei näy

keskustelu on päättynyt mutta voimme syystä verotusasteen ja siirtää sosiaali terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa ja energistelua varten esitellä varjostuksen neljäs toista asia kuin isyysteiltä taasia lähetetään hallintovaliokuntaan keskustelua

eli selvitetään

orpo tämä päätös varmasti luo hyviä toimintaedellytyksiä suomalaisille yrittäjille myös haja asutusalueilla kehittää toimintaansa ja luoda uudenlaisia sähköiseen viestintäteknologiaan perustuvia palveluja

päättynyt t

ä puomisysteemisivät vesille ja hallintovaliokunta lähetti sulavat esitellään parrestoksen viidestoista sija

clemesister totesi että maa ja metsätalousvaliokuntaan

mustajärvikin viittasi että tämmöisiä kohtuuttomia katkoksia jotka monesti johtuvat myös verkon epävarmuudesta tai langattomista laajakaistoista ei tule sallia missään tässä maassa

keskustelua keskustelu päättyi uimisesta nerous hyväksyttäisiin että messut valiokunta

lähetystöä varten esillä päivystyksen seitsemästoista sija tiloiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta puomisysteemi tuottaisivat liikenne ja viestintävaliokunta ja asian esittelemistä

tältä osin tämä valokuituun perustuva runkoverkon rakentaminen tulee vahvistamaan tätä laajakaistojen luotettavuutta ja laadun varmistamista

pulliainen ruotsin malli

arvoisa puhemies

nyt eduskunnan käsittelyyn tulevassa mie viestintämarkkinalain muutosta koskevassa hallituksen esityksessä on kysymys matkapuhelinliittymien kytkykaupan jatkamisesta kytkykaupalla tarkoitetaan sitä että matkapuhelinliittymää myytäessä samalla voidaan tarjota myös päätelaite määräaikaista liittymäsopimusta vastaan

mutta sanotaanko että tässä oli selvitysmies pursiaisen selvityksen se tärkeä sisältö että elämme sellaisessa tilanteessa että nämä tietoliikenneyhteydet sähköinen viestintä ei ole pelkkää viihdettä vaan se on meidän arkinen työvälineemme

kytkykauppa on elinkeinotoiminnassa yleisesti sallittua tuotteiden ja palvelujen osalta niin että yhdessä tarjotuilla hyödykkeillä ei tarvitse olla asiallista yhteyttä keskenään

aiemmin liittymään ja matkapuhelimen kytkykauppa oli ehdottomasti kielletty

viestintämarkkinalakia muutettiin kuitenkin kaksituhattakuusihuhtikuussa siten että puhelimen ja liittymän kytkykauppa tuli mahdolliseksi muissa kulkiessa matkaviestinverkoissa kytkykauppaa koskevan määräaikaisen lain voimassaolo päättyy huhtikuussa kaksisataayhdeksän ja esityksessä ehdotetaan kytkykaupan jatkamista tämän jälkeen lähes koko euroopassa on voimassa kytkykaupan salliva sääntely vain belgiassa se on kielletty

siihen perustuen hallitus oli valmis muuttamaan tätä viestintäpolitiikkaansa jota on koko viestintäministeriön historian ajan harjoitettu

kytkykaupan sallimisen tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan kehitystä paremmin tukevien matkaviestinverkkojen kännyköiden ja palveluiden käyttöönottoa tavoitteissaan onnistuttu hyvin sillä matkaviestinnän lisäpalveluiden käytön määrä on kasvanut selvästi kytkykaupan sallimisen jälkeen noin viidesosaan suomalaisista on hankkinut uudenlaisista viestintäpalveluista kootun paketin ja tarve palveluiden kokoamiselle helppokäyttöiseen muotoon on edelleenkin suuri kytkykaupan mahdollisuus on vaikuttanut myös puhelinkannan uudistumiseen puhelinten kytkykauppa sekä sen ohella velvoite tarjota kuluttajalle kytkykaupassa tarjotut ollut myös erikseen pitää yllä sellaista kilpailutilannetta joka edistää uusia innovaatioita ja palveluita

lehti totesi

postidirektiivi on tulossa

näin ollen tavoitteena on että ensi vuoden aikana postilainsäädäntö tulee tänne taloon ja siinä yhteydessä varmasti tarkastellaan muuttuvia olosuhteita

se on laissa määritelty että sitä pitää saada ja tiettyyn aikaviiveeseen sidottuna

lakiesityksessä ovat kuluttajansuojakysymykset saaneet erityistä huomiota esitetyt uudet viestintämarkkinalain säännökset ovat määräaikaisia

mutta itella yhtiönä kuuluu taas valtion ohjauspolitiikan omistajapolitiikan mukaan ministeri häkämiehelle ja siltä osin sitten itellaa koskevat kysymykset on syytä osoittaa hänelle

lakia tarkempia määräaikaista lakia tarkempia erityisesti liittymäsopimusten osalta kytkykaupassa sopimuksen kesto voi olla enimmän enimmillään kaksi vuotta kuten sanottu voimassa olevan määräaikaisen säännöksen nojalla

näin ollen nämä langattomat vaihtoehdot eivät tällä hetkellä eivätkä meidän arviomme mukaan myöskään lähitulevaisuudessa kykene turvaamaan tämmöistä vaativampaa työskentelyä verkossa

jos sopimuksen kesto on enemmän kuin vuosi on teleyritysten tarjottava myös vuoden sopimusta

teleyritys velvoitetaan tarjoamaan sama viestintäpalvelu myös ilman päätelaitetta

näin turvataan liittymäpalvelujen saatavuus myös ilman kytkykauppaa ja kuluttajalla on mahdollisuus aidosti valita haluaako hän ostaa liittymän ohella myös päätelaitteen vai ainoastaan liittymän

liittymän välityksellä tarjottavien palveluiden tulee siten olla sisällöltään samanlaiset siitä riippumatta hankkiiko käyttäjä päätelaitteen vai ei

mutta sitä myöten kun teknologia kehittyy ja myös nämä kuidut lähtevät liikkeelle nopeudet tulevat lisääntymään

arvoisa puhemies

kuluttajalla on edelleenkin oikeus irtisanoa liittymäsopimus niin sanottuun sosiaaliseen suoritusesteeseen vedoten

häneltä voidaan tällöin periä ainoastaan sellaiset maksut jotka ovat syntyneet liittymän käytöstä

kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus myös muilla perusteilla

tällöin kuluttaja maksaa yhdellä kertaa määräaikaisen liittymäsopimuksen mukaiset maksut

teleyritys voi määritellä sopimuksessaan ne maksut jotka irtisanomistapauksessa kohdistuvat päätelaitteeseen ja liittymän käyttöön sekä ne kulut joita teleyritykselle muutoin aiheutuu irtisanomisesta

määräaikaisen liittymäsopimuksen ehtoja ei saa muuttaa kesken sopimuskauden kuluttajan vahingoksi

kun liittymäsopimus irtisanotaan tai se muutoin päättyy on teleyrityksen purettava maksutta puhelimen niin kutsuttu sim lukko kahden viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä tai purkamisesta

sim lukolla teleyritys voi estää toisen operaattorin liittymän käytön kytkykaupalla hankitussa puhelimessa

markkinoinnissa on määräaikaista sääntelyä vastaavasti ilmoitettava kuluttajansuojalaissa tarkoitettujen tietojen ohella myös kytkykaupasta kuluttajalle aiheutuvien lisäkustannusten kokonaismäärä

lisäkustannuksia ovat ylimääräiset määräaikaiseen sopimukseen liittyvät kustannukset kuten korkeampi kuukausimaksu

uutta esityksessä on myös se että teleyritys velvoitetaan tarjoamaan kuluttajalle maksutonta saldoilmoituspalvelua liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseksi sekä kytky että muissa liittymissä

tietynlaisia erityispuhelimia ei vielä ole saatavilla kehittyneimmissä matkaviestinverkoissa ja esimerkiksi ikäihmisille voi olla tärkeää saada teknisiltä ominaisuuksiltaan tutumpi kiinteä puhelin joka toimii matkaviestinverkossa

tavallista gsm puhelinta ja liittymää ei edelleenkään voi hankkia kytkysopimuksella

arvoisa puhemies

hallitus tulee seuraamaan määräaikaisiin sopimussuhteisiin liittyvän asiakaspalvelun laatua

jos asiakaspalvelu ei kehity vastaamaan asianmukaisena pidettävää tasoa tullaan määräaikaisten sopimusten käyttämistä viestintäpalveluiden tarjonnassa arvioimaan

keskus

keskustelu on päättynyt